meidän tulisi osoittaa esimerkillämme sitä että lähdemme tukemaan suomalaista yrittäjyyttä ja lähdemme avaamaan heille ovia miksei aasian lisäksi myös muihin maihin

minä itse toki henkilökohtaisesti jotenkin vielä käsitän sen että pieniä muutaman tuhannen kuntia pyritään naimakaupoilla saamaan yhteen hakeaksemme säästöjä ja turvaamaan peruspalvelut

tällä viikolla kuitenkin kun olimme vantaan kaupungin edunvalvontatoimikunnan kanssa tapaamassa kuntaministeri virkkusta minua jäi vaivaamaan se että kuntayhdistymiskeskustelu on käytävä myös helsingin ympärillä

mutta se näyttääkin olevan toisarvoinen tapa kehittää kuntien välistä yhteistyötä koska joillekin on pakkomielle se että yhdistämistä on tehtävä se vain on aitoa kuntaremonttia

nyt ministerit eivät ole paikalla mutta olisin halunnut kysyä sitä tietysti kokoomuksen edustajia täällä on vielä paikalla kunnioittaako hallitus edelleen lupaamaansa valinnanvapautta siinä että se ei pakosta yhdistä kuntia valtiontukikikkailun keinoin

tänään oikeusministeri henrikssonin läsnä ollessa me vähän sivuutimme keskustelun siitä terroriin osallistuneitten suomalaisten muslim uskovaisten osuudesta ja se on huolestuttava asia ja jonkun sanan haluaisin siitäkin sanoa

ylen haastattelussa radikalisoitumista vastustavan quilliam säätiön johtaja haras rafiq sanoi että suomi on yksi pahimmista ongelma alueista euroopassa

suomessa taistelijoiden osuus maan muslimiväestöstä on yli kolme kertaa suurempi kuin britanniassa rafiq totesi ylelle

rauhaa arvostaville suomalaisille on itsestään selvää että taistelusta suomeen palaavilta pitäisi ottaa kansalaisuus pois ja estää heitä tänne palaamasta

yhteiskuntarauha voi tulevaisuudessa järkkyä mikäli taisteluista palaavat jatkavat toimintaa edes rekrytoinnin osalta

arvoisa puhemies

he ovatkin kahdenvälisissä keskusteluissa kertoneet että suomessa rekrytoidaan hyvin avoimesti musliminuoria taisteluihin

hän on peräänkuuluttanut muun muassa tiedottamisen lisäämistä musliminuorten keskuudessa ja vinkkausjärjestelmän rakentamista

vinkkausjärjestelmän avulla voitaisiin antaa vihjeitä sosiaalisen median toimijoista ja suomessa tapahtuvista rekrytoinneista

arvoisa herra puhemies

kiitos

olisin halunnut antaa pienen vinkin kun täällä tuli puhe siitä että bruttokansantuote ei varmasti tule olemaan ensi vuonna sitä mitä on suunniteltu joten leikkauslistat tehdään varmasti tuossa ennen kevättä uudelleen revitään budjetti auki

kanadakin irtautuu itse monesta sopimuksesta sen takia koska yhdysvallat kiina intia ja moni muu ei niihin lähde mukaan mutta suomi kuitenkin laittaa sinne rahaa

se miksi kritisoin sitä hiukan johtuu siitä että me päättäjät puhumme kestävästä kehityksestä mutta samanaikaisesti me hyväksymme sen että maailmassa valmistetaan jatkuvasti epäkelpoja tuotteita jotta kulutus saadaan kasvuun

tänään keskustelimme myös debattipuheenvuoroissa rattijuopumusrangaistuksen koventamisesta ja keskustelussa tuli kyllä huolestuttavalla tavalla ilmi se että oikeusministerimme ei taida olla valmis koventamaan näitä rangaistuksia

kulutuksen ylläpitämiseksi pidetään tämmöistä keinotekoista ilmastosopimusta ja muuta korvaamaan sitä huonoa politiikkaa jolla sallitaan tämmöinen turha kehittyminen mikä saastuttaa maapalloa

näitä olisi monia muitakin hyviä ehdotuksia mutta eiköhän sovita suutari että viet aluksi nämä terveiset sinne teidän ryhmään

kansalaisaloite joka on eduskuntaan tullut ja on käsittelyssä parhaillaan vaatii rattijuopumusrangaistuksen koventamista ennen kaikkea siltä osin kun tulee tällainen törkeä kuolemantuottamustapaus

toki me lainsäätäjinä voimme sanoa että se on hyvin vaikea laki muuttaa siten että yhdeltä osin törkeän kuolemantuottamustapauksen kuten rattijuopon yliajaman uhrin osalta muutettaisiin laki siten että vain siltä osin rangaistukset nousisivat

me voimme toisenkin tekosyyn keksiä jos kolmannenkin sille että me emme voi lakia kiristää mutta silloin täytyy myös kysyä rehellisesti itseltään toteutuuko omaisten oikeusturva silloin jos rattijuopon surmaama henkilö saa niin sanottua hyvitystä ainoastaan vuoden verran vankeutta

toki suutari meidän täytyy tehdä osuutemme ilmaston hillitsemiseksi että tämä maapallo ei tuhoudu omaan mahdottomuuteensa ja ahneuteensa mutta toisaalta on vaikea uskoa että nämä keinot ovat niitä joilla aidosti sitä edistetään

kun tiedetään tämä suomalainen lievä rangaistuskäytäntö että ensikertalaiseksi luettu henkilö kärsii vankeudestaan vain puolet niin on syytäkin olla huolissaan siitä toteutuuko oikeusturva uhrin tai uhrin omaisten kohdalla

rahan siirtäminen jonnekin keinotekoisesti ilmastokauppaa tekemällä ei oikeasti vähennä sitä maailman saastumista joten meidän täytyisi tehdä aivan uudenlaista politiikkaa juuri siten että me voisimme aidosti suojella yhteiskuntaamme turhalta kuluttamiselta ja siihen meillä olisi keinoja jos me haluaisimme niitä käyttää

me voisimme kuitenkin yhdeltä osalta harkita sitä että jos me sitä alarajaa saisimme nostettua ylemmäs niin silloin ei tulisi tämmöistä tuomareiden tulkintaa siitä käytetäänkö ala vai yläasteikkoa tuomiossa

siinä mielessä toivon eduskunnalta tarkkaa harkintaa tämän kansalaisaloitteen käsittelyn kohdalla jotta me emme tyytyisi pelkästään esimerkiksi alkolukkojen vaatimukseen tai tiedotuksen ja tällaisen ennalta ehkäisevän työn lisäämiseen

meillä tässä viikko sitten omassa kotikylässäni korson matarissa kymmenvuotias lapsi jäi auton yliajamaksi

vaikka ne ovat alenemaan päin joiltain osin niin olisi hallituksen kiinnitettävä huomiota siihen että kunnat myös rakentaisivat olemassa olevat asuinalueensa loppuun saakka

nythän meillä ei ole tulevaisuudessa varmasti mitään mahdollisuutta elvyttää suomalaista kansantaloutta ja hyvinvointia kun se lama tänne eurooppaan saapuu

meidän täytyy turvata lastemme koulutiet

siinä mielessä toivoisin hallitukselta vastuunalaista politiikkaa että ei mennä silmät ummessa brysseliin avoimen sekkikirjan kanssa antamaan niille tummasilmäisille kavereille meidän päätöksentekoa

meidän tulisi jollakin tavalla asettaa velvollisuuksia näiltä osin

perussuomalaisten tekemä lisätalousarvioaloite on kuitenkin tarpeen monelta osin koska se on nimenomaan työttömien hyväksi tehty

arvoisille ministereille haluaisin lähettää sellaisia terveisiä että mikäli hallitus ei nyt jostain syystä lämpene tälle meidän lisätalousarvioaloitteellemme niin pyytäisin että ette unohtaisi näitä kolmannen sektorin työllistettäviä palkkatuelle tulevia henkilöitä joille täällä lisätalousarviossa ei ole osoitettu määrärahoja enempää

pyydän nimenomaan muistamaan sen että kolmas sektori joka palkkatuella palkkaa näitä pitkäaikaistyöttömiä on nimenomaan sellainen toimija joka on erikoistunut luomaan vajaakuntoisille työpaikkoja ja tuntee heidän problematiikkansa huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi kuntasektori

tässä valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksessa on hyviä huomioita ja siinä mielessä kiinnitin muutamiin seuraavasti huomiota ja pari sanaa niistä

keskustelu keskustelu on

näistä havaintona semmoisen kysymyksen tein itselleni että kun tällaisia virheitä sattuu tulemaan ja tämän kertomuksen mukaan näitä joka vuosi sattuu tulemaan kun tässä katsotaan muutama vuosi taaksepäin näitä lukemia niin se juoksu ei hirveästi ole parantunut toki vähän on parantunut ei ole niin paljon niitä niin mimmoisia johtopäätöksiä näistä tehdään

se olisi tärkeätä

siinä mielessä kun näitä vastuita lisätään näin heikkona talousaikana niin olisi hyvä joskus erikseen niistä eduskunnassa saada jonkunnäköinen selkokielinen ymmärrettävä yhteenveto

nimittäin itselleni ei edelleenkään käynyt selville se kuinka paljon yhteensä valtiolla on näitä takausvastuita maailmalla

keskeltä valle yritys on päättänyt että eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi tällainen yhteenveto kansanedustajille toimitettaisiin työtä varten

hallitus tässä esityksessään jälleen leikkaa kuntien valtionosuuksia merkittävällä tavalla ja siinä mielessä tämä on vakava asia

siinä mielessä näitten leikkausten vaikutusten arviointi olisi hyvä jostakin lukea ennen kuin tämmöisiin leikkauksiin ryhdytään

nimittäin nämä vaikutusten arvioinnit yleensä jäävät tekemättä ja se tulee sitten esille oppositiopuolueitten vastalauseena jossain määrin mutta vain aika näyttää sen missä määrin tämä vaikuttaa meidän kuntiemme asukkaiden hyvinvointiin

arvoisa puhemies

minä olisin tämän kysymyksen halunnut päivällä esittää ulkoministeri tuomiojalle mutta kun silloin ei ollut siihen mahdollisuutta niin esitän sen nyt ja toivon mukaan ministeri sen saa

tärkeätähän olisi saada peruspalvelut tuotettua yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti kaikkialla suomessa mutta tulevaisuus sen näyttää ettemme siihen pysty

siinä mielessä onkin hyvä että perussuomalaiset ovat esittäneet vastalauseen eivätkä hyväksy hallituksen esittämiä säästötoimenpiteitä tältä osin

valiokunnan saaman selvityksen mukaan tullivalvontaa on tarvetta tehostaa myös internetin kautta tapahtuvan alkoholijuomien tilaamisen osalta

ukrainan kriisin jälkeen suomella on hallussaan venäjän internet yhteyden viisumi mikäli sitä näin voitaisiin kutsua

mikäli eu esimerkiksi yhdysvaltain painostamana haluaa poistaa tämän internet viisumin venäjältä ja katkaista venäjän verkkoyhteyden maailmalle tai vaikkapa haluaisi kuunnella sitä niin miten suomi siihen vastaa

valiokunta korostaa että tullin valvontaresurssien riittävyydestä on huolehdittava myös muun laittoman tuonnin kuten tupakan lääkkeiden ja huumeiden osalta

valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen että myös tullin tehtävät ovat lisääntyneet turvapaikanhakijoiden määrän kasvun myötä

on hyvä että me voimme tässä sisäministeriön toimialalla myös jatkaa tätä keskustelua isis terrorismista sekä myös rattijuopumuksista sillä nämä lait ja säädökset menevät vähän päällekkäin monelta osin

tämä on siinä mielessä merkittävä kysymys että me olemme yhtä perhettä eussa niin sanotaan ja me joudumme käytännössä toteuttamaan niitä sanktioita omalta osaltamme kuten me olemme jo tällä hetkellä joutuneet toteuttamaan

on hyvä että tehostetusta tullivalvonnasta aiheutuneet kustannukset sisältyvät talousarvioesitykseen ja valiokunta pitää tärkeänä että kulut korvataan edelleen jatkossakin

siinä mielessä meillä täytyisi olla selkeä linja siitä kuinka pitkälle tässä sanktiopolitiikassa ollaan valmiita menemään ja missä kulkee raja ettei suomen etu liiaksi vaarannu

haluan tässä yhteydessä myös kiittää hallinto ja turvallisuusjaoston jäseniä hyvästä yhteistyöstä sekä ministeriä tietenkin siltä osin että oikeusministeriön määrärahatilanteessa on hieman valoa näkyvissä ensi

meidän täytyy yhteistuumin suhtautua hyvin vakavasti siihen että kun näistä taisteluista nyt on jo palannut näitä sotaan osallistuneita henkilöitä niin kuinka hyvin heitä pystytään valvomaan

toki suojelupoliisi tietää missä he ovat ja suurin piirtein missä liikkuvat mutta kuten aikaisemmin mainitsin täällä tapahtuu tätä rekrytointia hyvinkin avoimesti

siinä mielessähän jos itse muslimit jotka edustavat tällaista maltillista näkökantaa ovat huolestuneita siitä toivoisin että sisäministeriö suhtautuisi asiaan vakavasti ja tekisi joitain konkreettisia toimenpiteitä rauhoittaakseen näitä muslimiyhteisöjä

arvoisa puhemies

myös tästä rattijuopumuksesta vielä olisin halunnut sen lisätä mikä löytyy myös kansalaisaloitteesta joka täällä tuli keskustelussa tai ainakin siinä yhteydessä siitä keskusteltiin kun se oli lähetekeskustelussa eduskunnassa

no tätä on puolustettu sillä että sitä ei voida tehdä rangaistavaksi sen johdosta että se ilmoittamatta jättäminen on hyvin vaikea todeta

mutta mielestäni se tulisi siitä huolimatta säätää rangaistavaksi koska onhan myös moottoriajoneuvon luovuttaminen päihtyneelle rangaistavaa vaikka senkin toteen näyttäminen on hyvin vaikeaa

siinä mielessä minulle ei ainakaan riitä se että eduskunta vain tekee joitain ympäripyöreitä lauseita ja tavoitteita alkolukkojen saamiseksi vaikka kaikkiin autoihin

mutta päinvastoin kuin ministeri räsänen mainitsi syynä ei välttämättä ole se että nämä teot ovat vähentyneet vaan se että se valvonta on vähentynyt erityisesti ilta ja yöaikaan

tämä on se tosiasia mistä edustaja soini juuri mainitsi ja luetteli maita jotka eivät maksa

ja se linja on nähtävästi hallituksen suomessa vaikea oppia että joskus ei ole pakko maksaa

arvoisa puhemies

hallituksen esitys isyyslain parantamiseksi on kannatettava ja siinä on hyviä elementtejä ennen kaikkea lasten oikeuksien kannalta

esitys merkittävästi parantaa isyyden tunnustamismahdollisuutta koska jatkossa sen pystyisi tekemään äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää

tällä hetkellähän isyys tunnistetaan tunnustetaan ja tehdään elatuspaperit lapsen syntymän jälkeen ja tämä työvaihe jäisi sitten pois tämän uudistuksen jälkeen

toinen merkittävä asia tässä on se että esityksen mukaan äidin oikeudesta vastustaa isyyden selvittämistä tai isyyden vahvistamista tuomioistuimessa luovutaan

kolmantena hyvänä esimerkkinä tässä on se että tällä ehdotetulla isyyslain uudistuksella laajennetaan isänä itseään pitävän miehen kanneoikeutta sekä isyyden vahvistamista että kumoamista koskevissa asioissa elikkä isä voi nostaa isyyden vahvistamista koskevan kanteen ja hakea sitä isyyden tunnustamista ja sitten myös isänä itseään pitävälle miehelle ehdotetaan rajattu oikeus kanneoikeuteen äidin aviomiehen isyyden kumoamiseksi

arvoisa puhemies

hallituksen esitys tuo uskoakseni korjauksen tälle alueelle sillä toivon mukaan jatkossa tämä isyys tunnustetaan ja tunnistetaan jo äitiysneuvolakäyntivaiheessa ennen lapsen syntymää ja siinä mielessä uskon että nämä huoltajuusriidat tältä osin vähenevät merkittävällä tavalla

kysymys kuuluu edelleenkin mitäs sen jälkeen koska joka tapauksessa tulee eteen tilanne että uudelleen tullaan pyytämään lisää rahaa koska ne eivät riitä yhtään mihinkään

perussuomalaisten vastalauseessa tulee hyvin esille se että esimerkiksi useat arvostetut angloamerikkalaiset ekonomistit pitävät euron perustamista ilman yhteistä riskienjakomekanismia suurena virheenä

samoin myös monet euromaiden ulkopuoliset poliitikot ovat kehottaneet euroaluetta muodostamaan fiskaaliunionin tai luopumaan eurosta

näiden asiantuntijoiden mukaan valuutta alueen koossa pysyminen vaatii yhden suuren keskitetyn budjetin josta jaettaisiin tulonsiirtoja heikomman suhdannesyklin alueille

käytännössä tämä tarkoittaisi ekpn tapaista keskitettyä finanssipolitiikkaa koordinoivaa elintä elikkä euroopan valtiovarainministeriötä

jotta veronmaksajille tulisi selkeäksi tämä asia arvoisa puhemies niin haluan siteerata suoraan perussuomalaisten vastalauseesta hyvän kohdan missä kerrotaan mistä eurossa ja euron pelastamisessa on kysymys

euron koossa pysyminen siis vaatii fiskaaliunionia eurobondeineen joka taas vaatisi legitimiteetin takia liittovaltion

tätäkin voi pitää eräänlaisena miniminä sillä yhdistynyt saksa muodosti huomattavasti optimaalisemman valuutta alueen kuin euro

kun tähän lisää väestön ikääntymisestä johtuvan miljardien kestävyysvajeen liittovaltioon liittyminen johtaisi suomen hyvinvointiyhteiskunnan dramaattiseen heikkenemiseen

liittovaltiokin korjaisi vain yhden euron valuvioista joten olisi luonnollista olettaa että euro toimisi suomen talouden riippakivenä ainakin niin kauan kunnes muutkin optimaalisen valuutta alueen kriteerit täyttyisivät edes suurin piirtein

elikkä ei pitäisi olla kenellekään veronmaksajalle eikä myöskään hallituksen jäsenelle epäselvää se miksi kansan ylivoimainen enemmistö ei perussuomalaisten tavoin halua liittovaltiokehityksen jatkuvan

arvoisa puhemies